itse olen aikaisemmin tehnyt aloitteen myöskin siitä että äitiyslomalta tai vanhempainvapaalta palaavan henkilön yleensä äidin työeläkemaksua voitaisiin keventää

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen raja puretaan ja jatkossa jalkoihin jäänyt perusterveydenhuolto ja erityisesti ennalta ehkäisevät työmuodot pääsisivät ja pääsevät kehittymään kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi

tämä olisi helpotus yrittäjille ja työnantajille siinä suhteessa että tässä tilanteessa olevia työntekijöitä kannattaa paremmin palkata

tässä aloitteessa tavoitellaan siis sitä että kotihoidon tuen ajalta sen toisen puolison eläkeoikeudesta annettaisiin kolmasosa kotihoidon tuella lasta hoitavan puolison hyväksi

kun nopeiden voittojen tavoittelu sekä numeroiden ympärillä pyörivä talous ohittavat yhteiskunnan pitkäjänteisen rakentamistyön voidaan varmuudella odottaa kuplia jotka puhkeavat kivuliaalla tavalla

uudistusta tehtäessä meidän tulee huomioida myös tietojärjestelmien toimivuus ja lääkärien riittävyys

tähän kuplan puhaltamiseen ei suomessa kuitenkaan ole sorruttu vaan nyt kun talousnäkymät ovat viime vuosien aikana synkentyneet on suomessa sitouduttu tarvittaviin toimenpiteisiin

julkisen sektorin lääkäripulaan tulee etsiä ratkaisuja ja paljon puhuttu lääkäreiden kaksoistyöskentely sekä julkisella että yksityisellä sektorilla kaipaa selkeyttäviä pelisääntöjä

tässä siis esitetään että samalla kun perheeseen anotaan kotihoidon tukea anottaisiin myöskin tätä eläkeoikeuden siirtoa ja kolmasosa tällä tavalla siirtyisi työssä käyvän perheenjäsenen eläkeoikeudesta kotona hoivatyötä tekevän eläkeoikeuteen

tähänhän myöskin imf viittasi

elämän kunnioittaminen ja ihmisarvon tunnustaminen kaikissa elämänvaiheissa on perustavanlaatuinen velvollisuutemme

talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin ongelmista pahin kestävyysvaje on syntynyt pikkuhiljaa aikanaan oikeiden näkemysten puutteesta

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee että tarvitsemme uudistuksia sekä kuntarakenteessa että sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamisessa

nyt tämän lakialoitteeni mukaan tätä eläketasa arvoa ja isän ja äidin naisten ja miesten tasa arvoa voitaisiin kehittää tavalla joka ei sinänsä vaadi hallinnollisia kustannuksia ei valtiovallan lisäkustannuksia ei lisäkustannuksia miltään muulta taholta ainoastaan sovittaisiin huolta jien isän ja äidin kesken siitä että meillä tämä tasaus tehdään

tuemme hallitusta sen tavoitteessa saada mahdollisimman nopeasti käyttöön entistä toimivammat käytännöt ja mallit näihin meille kaikille

erilaisten tilanteiden myötä aivan liian moni nuori ja työelämän alkuvuosia läpi käyvä lähimmäisemme on syrjäytynyt elämän ja työelämän marginaaliin

asia sekä parantaisi oikeudenmukaisuutta että herättäisi huomaamaan sen että moni kotona hoivatyötä tekevä henkilö tänä päivänä oikeasti menettää eläkeoikeuttaan merkittävästi verrattuna työelämässä käyvään

valtiovarainvaliokunta muistuttaakin että tehokkailla ennalta ehkäisevillä palveluilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksessa

arvoisa herra puhemies

valiokuntahan ei ollut tietämätön tästä problematiikasta ja totesimme muun muassa että savukkeiden kulutus on kohdistunut viime vuosina aiempaa enemmän edullisempiin hintaluokkiin ja hintaero halvimpien ja kalliiden savukkeiden välillä on kasvanut

esitys siis tasaa hieman tätä eroa

uusi verovähennys yksityissijoittajille sekä uusi t k vähennys kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi ovat hyviä kohdennettuja ja määräaikaisia verokannustimia työpaikkojen luomiseen ja kasvun vahvistamiseen

nämä ongelmat ovat olleet tiedossa ja niitä on hallitus arvioinut myöskin valiokunta ja pidän tätä lakiesitystä josta me emme siis nyt enää äänestä aivan oikeaan osuvana

nyt oli luvuista kysymys

samalla meidän on rohkeasti ja asianmukaisesti edistettävä kuluttajien tietämystä kotimaisen tuotteen valinnan merkityksestä

sosiaalinen vastuumme kaukaisista lähimmäisistä ei salli kehitysyhteistyön leikkaamista vaikka niin ovat jotkut ehdottaneet mutta sallii toiminnan kaikinpuolisen tehostamisen ja avun käyttämisen kumppanuusmaiden oman työskentelyn ja toiminnan aktivoimiseen

olisi sekin aika kova tavoite

pelkät keräyksetkään eivät siinä mielessä pitkän päälle riitä siellä tarvitaan kehitystä joka on pysyvää ja kyllä meidän on syytä pysyä tässä työssämme mitä me verojen kautta tässä teemme

meillä ei kuitenkaan ole varaa antaa periksi taitojen taantumiselle vaan voimiemme mukaan on parannettava ja myös kohennettava varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua

verotuksen muutoksissa korostuu sosiaalinen oikeudenmukaisuus mihin täällä on jo viitattukin ja se että parhaiten pärjäävät myös maksavat hieman nykyistä enemmän

toivottavaa olisi tietenkin välttää kaikenlaiset veronkorotukset mutta tässä tilanteessa indeksien jäädyttäminen ja maltillinen arvonlisäveron korotus antavat valtiontaloudelle tarvittavaa tasapainoa silti rasittamatta ketään kohtuuttomasti

kristillisdemokraatit pitävät valtioneuvoston kehysehdotusta tässä tilanteessa valtiovarainvaliokunnan enemmistön tavoin rakentavana ja vastuullisena tienä eteenpäin

tässä edustaja thors esitti erittäin tärkeän näkökulman miksi markkinat eivät reagoineet koroilla tähän tilanteeseen ajoissa

käytännössä keskenään kiinteiden kurssien järjestelmä merkitsee riskin ottamista

siksi tarvitaan näitä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä liikunta on mainittu mietinnössä terveydenhuolto terveelliset elintottumukset päihteetön elämäntapa jaksaminen kuntoutus ja niin edelleen

eri jäsenmaissa noudatettava oma ja sittenkin suurelta osin itsenäinen talous ja finanssipolitiikka aiheuttavat tosiasiallisia jännitystiloja kiinnitettyjen valuuttojen välille

uudessa järjestelmässä euro kyllä kelluu valuuttamarkkinoilla mutta euron valuuttakurssi ei tule sisältämään informaatiota pienten kansallisvaltioiden taloudellisesta tilanteesta

maailmantaloutta me emme pysty kääntämään kurssiin kovin helposti omilla toimenpiteillämme mutta näillä voimme säästää jotakin tuoda lisää elämää vuosiin ja lisää työvuosia myöskin elämään

tässä on hyvä hallituksen esitys ja varmasti hyvä opposition lakialoite myöskin jota voidaan katsoa ihan rauhallisesti

edustaja pekkarinen ei ehkä kuullut alkupään keskustelua mihin edustaja viitanenkin viittasi jossa tuli vähän sitä tunnelmaa että tässä asiassa on nyt jotakin vialla tai jotakin joka ei olisi nyt näin eikä niin päin mutta hyvä jos tässä pääsemme yhteisymmärrykseen että olemme samaan suuntaan matkalla niin saadaan hyvä laki ja varmasti myöskin muita lakeja

meidänhän täytyy nyt lisätä näitä tehoja ja voimaa tässä

arvoisa puhemies

pitkällä tähtäimellä se arvoketjun hoitaminenhan on se asia jolla me hoidamme näitä asioita että kaikki jotka siinä ketjussa työtä tekevät eri vaiheissa eri maissa niin kuin tällä hetkellä tavarat liikkuvat pääomat palvelut liikkuvat saavat oikeudenmukaisen osuutensa siinä arvoketjussa

yhtyisin tässä edustaja heinäluoman toivomukseen että tulevasta hallituspohjasta ja puoluekannasta riippumatta juuri vakuudet ja vastavakuudet olisivat sellainen asia jota suomi ja suomalaiset yksimielisesti edellyttävät

tällä hetkellähän tutkijat ovat vähän eri mieltä summista mutta enemmän tulee itse asiassa meidän hyväksemme kuin mitä me lähetämme

suomi on sen ilmoittanut ei se siitä miksikään muutu ei se vähene siitä mutta jos kaikki ovat siinä mukana niin se on ihan hyvä ja erinomainen asia

miten me selviämme mitä voidaan kreikalta vaatia

haluaisin muistuttaa kuitenkin siitä vielä että jos tulee epäjärjestystä niin silloin pitää luoda järjestystä ja jos potilas on huonossa kunnossa yritetään kuitenkin auttaa

jos emme huolehdi itse omista asioistamme niin sitten me emme pysty myöskään auttamaan toisia

tällä hetkellä kehitysmaissa ei välttämättä kyetä pitämään puoliaan materiaalien hinnoittelussa tai edes heidän alueillaan toimivien eri tahojen verotuksessa

kehityspolitiikan näkökulma tulee mielestämme ottaa huomioon kaikilla alueilla kaupassa maataloudessa maahanmuutossa ja ilmastopolitiikassa siten että kehitysavun ja toimintamme siis maamme toiminnan eri muodot tukevat toisiaan

ulkoasiainvaliokunta aivan oikein korostaa että suomen tulee jatkaa aktiivista toimintaa aggressiivisen verosuunnittelun veronkierron ja veroparatiisien torjumiseksi

rahoituksen kohdentamisessa tavoitteena tulee olla omien vahvuuksiemme hyödyntäminen

arvoisa puhemies

lopuksi

siinä työssä kannattaa ottaa pieniä riskejäkin

on selvä että euroopassa on talouskriisiä ja pankeissakin on ollut ongelmia mutta akuuteimman kriisin tällä hetkellä muodostaa nyt kuitenkin venäjän epävarma talouskehitys

arvoisa puhemies

euroopan talouskriisi

vähän opposition vastalauseessa käy ilmi tekeekö hallitus nyt oikean verran tekeekö vähän liian paljon vähän liian vähän

onko suomi saamassa eulta lisää tukea nyt tässä mahdollisesti pahentumassa olevassa tilanteessa niin ettei pakotepolitiikka jossa suomi tietysti johdonmukaisesti on mukana yhdessä muiden eu maiden kanssa muodostu meille taloudellisesti kohtuuttomaksi tilanteeksi koska suomihan kantaa tästä nyt kuitenkin kokoonsa nähden luonnostaan suuremman osan

minusta on olennaista että hallitus tekee kaikkensa sen ymmärryksen mukaan mikä hallituksella on ja se ei ole vähän tehty eikä sitä voi jättää jälkikäteen tehtäväksi

se on ongelma suomelle

sitten tämä kolmas väestön vanheneminen joka ei ole ongelma vaan se että me tarvitsemme käsiä jalkoja erilaisiin palvelutehtäviin hoitopuolelle ja muuhun

arvoisa herra puhemies

on tietysti helppo yhtyä niihin ajatuksiin joissa täällä on toivottu että vielä laajemmin olisimme voineet auttaa pienempituloisia heikoimmassa asemassa olevia

pienimmät äitiyspäivärahat ovat aina olleet meidän sydämellämme mutta täytyy myöskin olla samaa mieltä kuin ministeri risikko